arvoisa ministeri aiotteko päästä historiaan ministerinä joka vihdoin näyttää vihreää valoa tälle hankkeelle

arvoisa herra puhemies

otan tähän suoran lainauksen hallituksen esityksestä euroopan vakausmekanismin evmn perustamissopimukseksi joka tänään eduskunnalle esitellään

euroalueen velkakriisin hoitamiseksi tartuntavaikutusten estämiseksi sekä euroalueen taloudellisen vakauden turvaamiseksi on kehitetty useita välineitä

näitä ovat kreikalle annettu kahdenvälinen lainoitus euroopan rahoituksenvakautusmekanismi jäljempänä ervm ja euroopan rahoitusvakausväline jäljempänä ervv

yhtenä vastauksena saamme varmasti muun muassa eurobondit ja projektibondit

asiantuntijat kuitenkin arvioivat että yksityiset sijoittajat eivät ole innokkaita sijoittamaan projektibondien kautta kuin lähinnä eun ydinalueen projekteihin

yksi evmn rahoitustukiväline on pankkien pääomittaminen joka on ehdollista ja mahdollinen osa kriisivaltiolle räätälöityä talouden sopeutusohjelmaa

perussuomalaisia syytetään että me haluamme kaataa euron

suomen merkitys siis euron pystyssä pysymiselle on melko pieni

onko näissä omaishoitoon liittyvissä laskelmissa otettu huomioon että myös tämä asia monikulttuurisuus ja palveluiden tarve ja vaatimukset kasvavat

arvoisa puhemies

suurkuntahankkeet saattavat helposti muuttua osaksi sanelupolitiikkaa jossa yksilö unohtuu eikä henkilökohtaisilla arvoilla ole merkitystä

osoite kylänosa kylä kunta tai kaupunki ja maakunta ovat useille meistä tärkeitä ja henkilökohtaisesti merkittäviä asioita

mitä isommaksi kunta muodostuu sitä enemmän kadun ja muita nimiä jouduttaneen vaihtamaan koska samoja nimiä on vierekkäisissä kunnissa käytössä aivan varmasti

kaupunkialueen ihmisistä tällainen nimistön omistuksenhalu tuntuu varmasti kaukaiselta mutta ei heistä joiden suku on saattanut asua tietyssä paikassa vuosikymmenten jopa satojen vuosien ajan

kuntaliitos voikin aloittaa lumipalloefektin joka tarkoittaa sitä että maaseutualueilla ei aikuisväestölle eikä varsinkaan lapsille nuorille tai vanhuksille ole enää harrastetiloja

arvoisa puhemies

hallituksen rakennemuutoksiin ja julkisen sektorin säästöohjelmaan kuuluvan esityksen mukaan vanhuspalvelulakiin väsätään muutosesitystä siten että kotiin hankittavat palvelut olisivat jatkossa ensisijainen vaihtoehto laitoshoidon sijaan

ministeri huovinen totesi puheessaan täällä eduskunnan lakiesityksen lähetekeskustelussa että paine laitoshoitoon syntyy muun muassa hoitavien omaisten uupumisesta

sosiaali ja terveysministeriön asettama työryhmä laati kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman jossa linjattiin omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet

isot kunnat eivät ole itseisarvo

tutkimusten mukaan liitossopimuksiin kirjatut periaatteet palvelutason säilyttämisestä maaseutualueilla ovat olleet kuin veteen piirrettyjä viivoja

monissa jo toteutetuissa suurkuntaliitoksissa maaseutualueilla palveluiden heikennykset ovat alkaneet nopeasti yhdistymisen jälkeen

kun vielä lisätään maaseutualueille tehdyt kaavoitushankaluudet niin ei voi muuta todeta kuin sen että reuna alueilla asuvat pyritään tai on pyritty pakkosiirtämään lähelle keskusalueita

saadakseen koko yhteiskunnan kuntauudistuksen taakse on hallituksen oltava nöyrä ja näytettävä että se haluaa tehdä parlamentaarista yhteistyötä yli puoluerajojen

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi ja kuntatalouden alijäämän arvioidaan syvenevän

uusia säästöjä on jo lähes mahdoton löytää

onko tässä nyt niin että jatkossa palvelut jäävät kuntalaisten maksettaviksi siis niille joilla niihin enää on varaa

arvoisa ministeri onko tulevaisuuden kunta tuotteistettu jossa inhimillisyydelle ei ole sijaa

virkamiehet valmistivat hallituksen antamilla raaka aineilla kuntaliitossopan jota tänään on lusikoitu

kuntaliitos tarjoaisi kuntalaisille pettuleipää ja lähettää samanaikaisesti lihapatarahat eurooppaan

kuulin viime viikonloppuna etelä korean suurlähettilään kiitollisena kertovan kuinka miinalaiva oli pelastanut eteläkorealaisen laivan merirosvojen kaappauksen kynsistä

tämä huoltosuhdemantra jossa eläkeläisten määrää päivitellään toistuvasti on aiheuttanut monelle eläkeläiselle pahan mielen kuntaliitokset kun eivät nuorenna ketään päinvastoin tämä epäkelpo esitys on aiheuttanut monille lisää harmaita hiuksia

suur hämeenlinnassa reuna alueille piti jäädä päätösvaltaa ja rahaa niiden päätösten toteuttamiseen mutta lopputuloksena poistettiin sekä päätösvalta että rahat

myös kuntien omaisuus kelpasi metsät myytiin keskuskuntaan lähti muuttoauto johon lastattiin niin lumitykit kuin kunnan lahjoituksina kunnantalolle saadut taideteokset

lahden työssäkäyntialueen kahdeksan kuntaa eli lahti asikkala hollola hämeenkoski kärkölä nastola orimattila ja padasjoki muodostavat yhdessä selvitysalueen

arvoisa puhemies

kahdeksan kallispalkkaisen kunnanjohtajan palkat harmonisoitiin korkeimman palkan mukaan ja sen jälkeen yritettäisiin keksiä kaikille mieleistä tekemistä viideksi vuodeksi

kenenkään työtä väheksymättä totean että jos kuntaliitoksilla voitaisiin todella lisätä lämpimiä ja osaavia käsiä esimerkiksi hoitoalalle niin varmasti kaikki olisivat kehitystyössä yhteisrintamana mukana

kukaan ei kiellä sitä etteikö kuntarakenteiden uudistamista tarvittaisi mutta on vielä tehtävä paljon muutoksia uudistamisohjelman visioon että siitä tulisi hallituksen ja opposition yhteinen missio

poliisin näkökulmasta nyt pahasti näyttää siltä että jatkossa hoidetaan vain välttämättömät hälytystehtävät mutta poliisin pitäisi pystyä hoitamaan myös ennalta ehkäisevää toimintaa

kannatan edustaja pirkko mattilan esittämää epäluottamuslausetta

se lisää myös ihmiskauppaa huume ja omaisuusrikollisuutta

tänä aikana jolloin palveluita karsitaan ja jokaiselta täällä asuvalta vaaditaan entistä tiukempaa vyön kiristystä myös maahanmuuttopolitiikassa on tärkeää muistaa että otamme tänne maahanmuuttajia vain sen määrän jonka pystymme integroimaan

arvoisa puhemies

tiedustelin viime vuodenvaihteessa parissa kirjallisessa kysymyksessäni valtionhallinnon tulkkauspalveluihin käytettävien kustannusten määrää ja sitä miten ne ministeriöittäin jakautuvat

suomesta ei edes välttämättä löydy näiden eksoottisten kielten osaajia joten jotta tutkinta voidaan suorittaa tulkin löytäminen vie aikaa ja on erittäin kallista

valtiovarainministeri totesi kuitenkin vastauksessaan myös että jokainen ministeriö vastaa omista toimintamenoistaan ja seuraa niiden käyttämistä joten arvoisa ministeri teillä on varmasti käsitys tulkkikustannuksista myös sisäministeriön hallinnonalalta